tulevatko jonkinnäköiset mönkijät muuttumaan ja lisääntymään ja mihin niitä kaikkia käytetään

mitä tulee tähän voimaantulosäädökseen mistä jo äskenkin kerroin on äärettömän tärkeätä että ajo oikeuden siirtyminen nykyisellä kalustolla nykyisillä ajo oikeuksilla säilyy

tähän yhteyteen lausuimme myös sen että tätä tilannetta on seurattava myös näiden ajokorttien suhteen että vastaako se sitä tarvetta mikä oikeasti on olemassa

jos jotain havaitaan matkan varrella niin sitten on reagoitava tosiaan ja vaikkapa siinä isossa ajokorttiuudistuksessa on palattava asiaan

fakta on se että nämä liikennetraktorit eivät ole aina niitä pellolla kulkevia vaan niitä on näitä mönkijän tapaisia

ja jollekin vaikkapa poroisännän lapselle se mönkijä mikä on rekisteröity liikennetraktoriksi on se väline millä hän käy koulussa

siinä keskusteltiin tästä käsittelykokeesta mutta siinä on hieman ongelmia autokoulujen suhteen koska kovin harvalla autokoululla on traktori peräkärryineen käytössä

tämä on semmoinen ongelmakohta mihin tulee kiinnittää huomiota ja tähän käsittelykokeen vastaavuuteen ajoneuvon vaativuuteen liikenteessä tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa ja katsottava jos siihen löytyy joku viisasten kivi

autokoulun opetusta on kehitettävä yleensäkin tässä suhteessa

varsinkin sitten tähän teoriakokeeseen koska on muitakin keinoja ajaa ajokortti kuin autokoulussa on lisättävä turvallisuutta parantavia osoita

edelleen toistan kiitokset tässä monimutkaisessa asiassa ja edelleenkin nämä asiat ovat yksimielisiä

kiitos

kokoomus ja sosialidemokraatit ovat käyttäneet noin kolmisenkymmentä puheenvuoroa keskusta noin nelisenkymmentä ja perussuomalaiset noin viitisenkymmentä puhetta

tiivistän sen erittäin lyhyesti nyt

puolustuspolitiikkaa kuuluu ja pitää tehdä puolustuspoliittisilla linjauksilla ei talouspoliittisilla pakotuksilla

puolustusvoimilla oli erittäin hyvä uudistussuunnitelma

nyt tällä nopealla hätäilyllä jopa pakolla tehdyllä talouspoliittisella säästölinjalla romutettiin tuo uudistussuunnitelma ja se romuttaa tämän koko perusaja tuksen puolustuksen linjavedosta puolustuspoliittisilla tarpeilla

seuraavaksi kysytte varmasti mistä varat

ei voida antaa semmoista mielikuvaa että joka paikassa kasvaa iloisesti omenapuita ja juokset iloisesti rallattaen vastakkaisen sukupuolen syliin ja tämä kaikki on alkoholin ansiota

ja evm on mekanismi joka voi pyytää sinulta rahaa tiettyyn rajaan asti

ei voi antaa tämmöistä mielikuvaa

mutta jos me menemme vähänkin syvemmälle tähän asiaan niin kohtaamme melkoisia ongelmia

nykypäivänä asiat ovat netissä ja ulkomaiset firmat toimivat siellä kielloista huolimatta

kenties urheilun rahoitus hankaloituu jolloin jopa lasten liikuntaolosuhteet heikkenevät ja tämä mainonta siis pysyy

silloin siihen kenties tulee entistä enemmän semmoista kielletyn hedelmän tuntua ja homma menee överiksi helpommin

te ensin viette heiltä rahat pakotatte heidät rajuihin päätöksiin koviin päätöksiin ja sitten te sanotte että puolustusvoimat on tehnyt nämä päätökset

eli suomalaisia tämä säädös rajoittaa ei niinkään ulkolaisia ja pahimmassa tapauksessa tämä tarkoittaa kilpailurajoitteita ja jopa työn vähenemistä suomesta

me olemme puhuneet reservistä jonkin verrankin

arvoisa puhemies

siihen liittyy erittäin tiiviisti maanpuolustustahto ja siihen taas vaikuttavat nämä paikalliset varuskunnat joten nyt tätä tarvitsee paikata jotenkin ja se on vapaaehtoinen maanpuolustustyö sen kehittäminen ja kannustaminen

nämä asiat on punnittava valiokunnassa kunnolla ja ihan ilman mitään sen isompia kuvioita

kuitenkin nyt kun tämä laki on auki tahtoisin tuoda alkoholipolitiikasta vähän enemmänkin esille ja jos se vain on mahdollista niin valiokunnassa voisi pikkasen pöyhäistä asioita auki

yksi vaihtoehto mitä teidän kannattaa myös miettiä ovat niinistön kirjallisessa kysymyksessä nämä rynnäkkökivääreihin liittyvät asiat

manner euroopassa juomakulttuuriin liittyy se että viinitilat pienpanimot saavat myydä tuotteitaan ulos ja se on paikallista toimintaa

lisäksi on nostettava esiin että kaiken tämän ikään kuin kiristyksen huippuna on se että te päätitte viedä jalkaväkimiinat pois puolustusvoimilta

pienpanimot kiertävät tämän säädöksen sillä että jostain siivouskaapista tehdään niin sanotusti kauppa ja kaupan hyllyllä on joku vanha ketsuppipullo jolloin säädökset on täytetty ja silloin saadaan pienpanimotuotteitakin myydä ulos

pitäkää nyt hyvänen aika sitten ainakin niistä rypäleaseista mitkä ovat korvaamassa niitä kiinni

tässä vaiheessa sen voi todeta vain yksinkertaisesti sanomalla

kannatan edustaja kettusen tekemää hylkäysesitystä

kun tämä on tosiasia suomalaisessa pienpanimotoiminnassa niin eikö olisi järkevää antaa myös pienpanimoille mahdollisuus myydä omia tuotteitaan ulos on se sitten pienpanimo tai panimoravintola tai mikä tahansa

se olisi mahdollista itse asiassa jo nykylainkin mukaan mutta lain tulkinta ja asetukset estävät sen

toinen asia mikä on tämmöiseen eurooppalaiseen juomakulttuuriin ohjaava ja mitä kannattaisi pohtia se nyt menee toiseen kohtaan mutta kuitenkin sanon sen on se että ravintolassa myydyn ja kaupasta myydyn alkoholin veroprosentti voisi olla eri

ravintolassa valvotuissa olosuhteissa juotu annos voisi olla prosentiltaan pienempi ja näin kenties saavutamme sitä mannereurooppalaista juomakulttuuria mihin niin useassa puheessa toivotaan mentävän

kenties silloin kotijuopottelu vähenisi kenties perheväkivalta vähenisi kenties tämä vähentäisi monia muita ongelmia ja samalla se tukisi työllisyyttä ja olisi kokonaisuudessaan tutkimisen arvoinen

niin tai näin kannatan mielikuvamainonnan rajoittamista mutta niin että se tehdään järkevästi

lapsia pitää suojella

edustaja heinonen kysyi näiden siirtymäsäännöksien perään

nämä siirtymäsäännökset koskevat siis nykyisiä liikennetraktoreita ja vuodenvaihteen jälkeen ei ole enää olemassa uusia liikennetraktoreita

tämä olisi johtanut siihen että nykyisiäkään liikennetraktoreita ei ajokorttiuudistuksen ja ajoneuvoluokkauudistuksen jälkeen olisi voinut ajaa muuten kuin näillä uusilla lt korteilla ja tämä olisi johtanut kohtalaiseen kaaokseen

edustaja hakanen kysyi tämän kilpailutilanteen perään

viittasin tähän jo eilen kun taas kerran teimme euroopan tukipakettiratkaisuja että eilen sysättiin rahaa pihalle ja nyt sitä otetaan puolustusvoimilta pois

se oli kipeä ratkaisu kun me pidimme vastuumme äänestäjille vastuun siitä että pidimme linjamme emmekä kääntäneet takkia ja menneet hallitukseen

me olemme kantaneet vastuuta me tulemme kantamaan ja me teemme niin myös seuraavien vaalipuheiden jälkeen käytännössä

takaisin vielä tuohon aikaisempaan edustaja kanervan puheeseen

niitten hankintahinta on niin iso että hankinnan lykkäämisellä ei perumisella vaan lykkäämisellä tämä on minun oma mielipiteeni saataisiin pidettyä varuskunnat vielä pitempään pystyssä ja varuskuntien olemassaolo vaikuttaisi maanpuolustustahtoon joka pitäisi meidän reservimme kunnossa

tämä ei edelleenkään ole niin kuin siellä kirjoitetaan ihan ongelmaton asia

mutta tässä nyt on kuitenkin päädytty yksimielisesti sanotaanko kompromissiratkaisuun jossa on mahdollisimman hyvin otettu kaikkien osapuolien tarpeet ja ajokorttiuudistus vastaamaan uusia ajoneuvoluokkia

arvoisa puhemies

kannatan edustaja saarakkalan tekemää hylkäysesitystä ja lausumaesitystä

täällä salissa ollaan monta kertaa kuultu hallituspuolueitten puolusteluja siitä että emme ole leikanneet sieltä ja emme ole leikanneet täältä tarkoittaen peruspalveluita

juuri niitähän nämä kuntien palvelut ovat joihin tällä esityksellä puututaan

arvoisa puhemies

kyllä puolustusvoimiin saa kohdistaa paineita ja on syytäkin mutta se vauhti millä edetään sen on oltava nimenomaan puolustuspolitiikan vauhdittama ja puolustusvoimien oman uudistushankkeen mukainen

arvoisa puhemies

minäkin nostan esille tämän niin sanotun himasgaten ja olen pohtinut tätä

tietojeni mukaan perustuslakivaliokunnan käytetään nyt vaikka tätä termiä syyttämiskynnys on hyvin korkea ja käsittelee vain tätä juridista puolta

tämähän ei ylittynyt tämä korkea syyttämiskynnys mutta nyt ollaan kuitenkin periaatteiden parissa niin kuin edustaja halla aho sanoi

kansa antaa vaaleissa omalla äänellään luottamuksen tai sitten epäluottamuksen äänestämällä jotain toista

meiltä on tosiaan kysytty sitä perussuomalaisten mallia ja me olemme asian eteen tehneet töitä olen itsekin ollut tämmöisessä työryhmässä mikä on pohtinut erilaisia vaihtoehtoja

nyt tehty epäluottamuslause johtaa äänestykseen ja jokaisen edustajan on pohdittava erittäin tarkasti mitä tekee

uskoisin näin perustavaa laatua olevassa kysymyksessä ja hankalassa kysymyksessä puolueiden äänijakauman hajoavan puolueiden sisällä

toivottavasti tätä äänestyskäyttäytymistä ei tule ohjaamaan mikään hallituskuri tai mikään muukaan asia mikä ei tähän kuulu

meillä ei ole semmoista koneistoa mikä on upotettu valtion eri organisaatioihin kuten näillä vanhoilla puolueilla on

hallitus nyt kiistelee siitä millä mallilla he tulevat ulos

keskusta on ilmeisesti sitten kahdeksan vuoden ajan tätä omaa malliaan suunnitellut ja siinä lisäksi tosiaan on tämä valtion koneisto mukana

mutta me olemme realistisia ja ajattelemme että kaikista paras malli tulee sillä kun yhdessä yhteistyöllä mietitään parlamentaarisesti erittäin perustellusti kaikki vaihtoehdot ja sitten yhdessä valitaan se

arvoisa puhemies

taksiliikenteen rajoituksista ja siitä miten se toimii yleisestikin suomenmaassa on pidettävä suurin piirtein nykyisellään kiinni ja sitä ei tule vapauttaa

siitä on huonoja esimerkkejä ympäröivistä maista joten pidetään tästä hyvästä ja turvallisesta järjestelmästä kiinni

meillä on varjobudjetissa se esitetty miten valtion rahat esimerkiksi ensi vuonna jaettaisiin ja se on realistinen täysin vertailukelpoinen hallituksen esityksen kanssa ja se on jopa saanut hallituspuolueiden jäseniltä kehuja päinvastoin kuin teidän vaihtoehtonne jota vielä odotetaan

mutta kuten niin monessa puheenvuorossa aikaisemminkin on todettu on epäilys riittävätkö rahat hallitusohjelman toiveosan ja hallitusohjelman liitteenä olevan talousosion välillä

niinpä on ehkä syytä osoittaa joku kohta mistä voidaan siirtää rahoja perheiden hyvinvointiin tai tarvittaessa leikkauksiin

olisi vähintään moraalisesti oikein tässä tilanteessa leikata myös omasta toiminnasta ja puoluetuesta on mahdollisuus leikata ja siirtää rahoja vielä huomattavasti enemmän

väitän että esimerkiksi kreikan vaalit nyt tekivät vain sen reaktion että he kerkeävät sieltä tilaamaan jälleen uuden paketin ennen kuin he joutuvat irtautumaan eurosta ja kenties jopa eusta

ainoa mikä tässä on selvää on se että suomen ei pidä liittyä tähän liittovaltiokehityksen mukaiseen pakettiin joka ei toimi ei ole toiminut eikä tule toimimaan

suomen ei pidä maksaa

tämä pieni yksityiskohta puuttuu käytännön ongelmiin mitä olen muun muassa ambulanssihommissa ollessani havainnut ja tosiaan yhdyn niihin toteamuksiin että nämä kotihoitajat ja muut jotka ovat ihmisten kotona auttamassa arkea tekevät arvokasta työtä

tämmöisen niin sanotusti pikku asian oikaiseminen siinä kohtaa kun helpotettaisiin ja annettaisiin aikaa sille työntekijälle olla enemmän siellä kohteessa jos se näin pienellä asialla hoituu niin lupaan valiokunnan puheenjohtajana että valiokunta pohtii miten tätä saataisiin toteutettua mahdollisimman hyvin

viime kaudella suoritetut sähkön hinnannousut olivat myrkkyä sille joten on aivan oikein että nyt sähkön hinnannousu kompensoidaan paljon sähköä tuottavalle perusteollisuudelle

se on kuitenkin ikävä tosiasia että jäljelle jäävät ne omakotiasujat jotka edelleen maksavat kalliista sähköstä kovan hinnan

kuten edustaja heinonen minäkin olen jo viime kaudella ollut aktiivinen tässä asiassa ja heinonen uudisti erinomaisen lakialoitteensa joka minun mielestäni tuli jo viime kaudella laittaa toimeen ja tällä kaudella ainakin

maailmahan on muuttunut viime kaudesta jo kohtalaisen paljon

toivottavasti tämä osa on mukana siinä ministeri lindströmin erinomaisessa työssä ja työkalupakissa mitä hallitus sitten tuo tänne aikanaan esille

arvoisa puhemies

pelastustoimen alalla tehtiin vastaava uudistus muutamia vuosia sitten ja sen jäljet sen seuraukset on havaittu

paloesimiehenä tiedän että jälki ei aina ole ollut parasta a luokkaa vaan virheitä on tullut tehtyä

nyt lähetekeskustelussa annankin toivomuksen valiokuntatyöskentelyyn että kuulette siellä myös pelastustoimen järjestöpuolta miten tämä on vaikuttanut toisen turvallisuussektorin työntekoon ja ottakaa oppia niistä virheistä älkääkä tehkö niitä toistamiseen

tuntemattomassa sotilaassa sanotaan jotenkin niin että suojele sinä suomen päättäjiä etteivät toista kertaa hakkaa päätänsä karjalan mäntyyn

se ei välttämättä ole se kaikista järkevin keino ja mielestäni se ei sovi turvallisuussektorille

näitä turvallisuussektoreita on sitten muitakin kuin poliisi ja pelastustoimi

mutta kuunnellessanne valiokunnassa asiantuntijoita ja jos huomaatte tämän esityksen virheeksi ja esitätte ettei sitä toteuteta on ehkä syytä pohtia myös pelastustoimen

keskustelu on pysähtynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia voimme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan keskustelu keskustelu on päätynyt puolen jaoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on kai se jos kolmas asia voimme neuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto keskustelu keskustelu päättyi kuin neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava l

lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi kotkaan neljässä asia voi nousta ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa lähetekeskustelua varten esitellään päivälehti glas viidessä asia kuin neuvosto ehdotti että asia lähetetään talousvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään naisia löytyy taas

lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi gais kans kuudes raisio voimme neuvosto ehdottaa että asia näytetään

kustelu keskustelu on päättynyt

voimme neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia eläkeikää uudelleen

arvoisa puhemies

kannatan edustaja elomaan tekemää esitystä

minäkin kannatan näitä edustaja mäntylän tekemiä lausumaehdotuksia